eilen pitkään jatkuneessa keskustelussa ydinvoiman periaatepäätöksistä jatkui jo tutuksi tullut ilmiö nimittäin se että me ydinvoimaan kielteisesti tai kriittisesti suhtautuvat joudumme jatkuvasti vastaamaan kysymykseen mikä on sitten vaihtoehto

sen sijaan hallituksen puolelta tai ydinvoiman kannattajien puolelta on turha odottaa vastauksia moniin tärkeisiin kysymyksiin

arvoisa herra puhemies

aivan lyhykäinen esittely tästä kyseisestä hallituksen esityksestä

täällä eilen kannattajien ja myös hallituksen kolme keskeisintä perustetta tuntuivat olevan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen omavaraisuuden vahvistaminen tai sähköntuonnin vähentäminen sekä ydinvoiman päästöttömyys

kaiken kaikkiaan olemme kuitenkin pitäneet tätä lainsäädäntöä tarpeellisena ja esitämmekin esitystä yksimielisesti hyväksyttäväksi kuitenkin mietinnöstä ilmenevin muutoksin

olen hyvin iloinen voidessani parlamentaarisen ohjausryhmän puheenjohtajana tänään esitellä eduskunnan käsiteltäväksi esityksen sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen toteuttamisesta

ylihuomenna vietetään maailman ympäristöpäivää

on aivan totta että hallitus on joutunut tässä kehysriihessä erittäin isojen ja vaikeiden ratkaisujen äärelle ja eräs näistä ratkaisuista koskettaa hyvin suurta joukkoa suomalaisia lapsiperheitä

tuon kokeilun aikana poronhoitajalla oli tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa mahdollisuus saada sijaisapua työkyvyttömyyden perusteella

kyseessä on nyt lainsäädäntö joka koskee hyvin laajaa joukkoa ihmisiä ja jolla on laajaa merkitystä

sen vuoksi meillä demareilla on tänään yhteinen maailma yhteinen tulevaisuus merkki rinnassamme

näitä kaikkia kritikoitiin täällä eilen aivan perustellusti muun muassa ydinvoiman päästövähennysten osalta

aivan niin kuin kysyjä toteaa laadukas ja hyvä osaava terveydenhuolto on totta kai kaikille kansalaisille äärimmäisen tärkeä asia

asunto osakeyhtiöissähän asuu lähes puolet suomalaisista joten asunto osakeyhtiöiden omistamat kiinteistöt ovat myös hyvin suuri osa meidän kansallisvarallisuuttamme

poronhoitaja hankki lomittajan itse ja maatalousyrittäjien eläkelaitos maksoi hänelle korvausta siitä aiheutuneisiin kustannuksiin valtion varoista

mehän nimittäin tiedämme että ydinvoima ei todennäköisesti vähennä hiilidioksidipäästöjä riittävästi eikä riittävän nopeasti mikä on ilmastotalkoissa äärimmäisen tärkeä asia

siihen hallitus nimenomaan pyrkii tekemällä nyt tätä isoa uudistusta jossa pyritään siihen että voisimme vahvistaa palveluita turvata niitä eri puolilla suomea ja myöskin parantaa sote integraatiota ja näin saada aikaan ennalta ehkäisevää työtä siten että välttyisimme tulevaisuudessa isommilta kustannuksilta

kyllä seison tämän hallituksen yhden keskeisimmän uudistuksen takana aivan vakaasti kuten olen koko tämän oman ministeriaikani seissyt ja uskon että minulla on tässä koko hallituksen tuki

itämeri on meidän suomalaisten kotimeri ja se aivan ansaitsi oman selontekonsa eduskunnan laajaan käsittelyyn

joku voisi jopa todeta että uudistusta on tehty kuin iisakinkirkkoa vaikka tosiasia on kuitenkin se että itse asiassa vasta tällä hallituskaudella toimeen on tartuttu

tästä kokemuksesta oli hyötyä myös kun saimme eteemme hallituksen esityksen ympäristönsuojelulain muutoksesta koskien hajajätevesiasetusta

arvoisa puhemies

on hyvä että nostetaan kansalaisia puhuttavia asioita täällä yhteisesti esille

vuosikymmenten ajan tietoa ja taitoa ympäristöasioissa on kerätty omaan ministeriöön ympäristöministeriöön jonka perustamisessa demareilla oli vahva rooli

olen todella iloinen siitä että puolueet ovat yhdessä vieneet eteenpäin jo edustaja oinosenkin mainitsemaa sote uudistusta jossa pyritään kokoamaan voimavaroja vähän leveämmille harteille jotta me pystymme ne palvelut saavutettavasti ja hyvin laadukkaasti turvaamaan eri puolilla suomea

haluan kiittää aluksi ympäristövaliokuntaa rakentavasta käsittelystä sekä kaikkia lausunnon meille antaneita valiokuntia hyvistä näkemyksistä

näiden muutosten keskeisenä tarkoituksena on selventää yhteisen päätöksenteon ja osakkaan itsemääräämisoikeuden rajoja parantaa osakkaiden tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia kehittää asunto osakeyhtiöiden toimintamahdollisuuksia mutta samalla kuitenkin keventää erilaisia muotovaatimuksia helpottaa yhdenvertaisuusperiaatteen huomioon ottamista ja vähentää taloyhtiöissä toimimiseen liittyvää epävarmuutta

tässä kysymyksessä on todellakin laitoshoidon purkamisen tavoite joka sisältyy hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan ja haluan vielä kertaalleen eduskunnankin edessä korjata sen virheellisen käsityksen että tässä olisi kysymys säästöstä

mutta ymmärrän tietenkin hallituksen jäsenenä sen tilanteen jossa olemme

sosiaali ja terveysministeriö on pyrkinyt tämän kokeilun jälkeen vakinaistamaan sijaisavun jo oikeastaan heti tuon kokeilun päätyttyä

maineemme tuhansien järvien maana ja itämeren rantavaltiona edellyttää meiltä tarkkaa vesiensuojelutyötä ja tarvitsemme toimenpiteitä monilla eri sektoreilla

on hämmentävää että jälleen kerran hallituksen sisältä on hyökätty ympäristöministeriön itsenäisyyden kimppuun ja ehdotettu ministeriön alasajoa

talouden kuva on erittäin synkkä ja olemme joutuneet sen vuoksi katsomaan myös niitä keinoja joita stmn pääluokassa on löydettävissä

mitä sitten tulee tähän pelastushelikopterikysymykseen joka kysymyksessä mainittiin on selvää että osaavaan ja laadukkaaseen ensihoitoon kuuluu se että pystymme auttamaan ihmisiä myöskin poikkeuksellisessa tilanteessa ja sellaisessa tilanteessa jossa vaaditaan nopeaa reagointia

olemme yrittäneet myös tähän mietintöön poimia lausunnoista tärkeimpiä asioita

arvoisa puhemies

kysymys on todella tärkeä ja on mielestäni hyvä että myös näitä epäkohtia nostetaan julkiseen keskusteluun kuten nyt tämä ammattiliitto superin tekemä kysely

tässä on kysymys rakennemuutoksesta jossa pyritään turvaamaan ikäihmisten toimintakykyä sillä tavoin että he voivat olla mahdollisimman pitkään kotona niin kuin hyvin moni ikäihminen itse toivoo

minäkin katsoin tuon dokumentin joka näytettiin tuossa ajankohtaisohjelmassa ja se oli puhutteleva ja pysäyttävä

on myös sanottava se että jos olisimme vahvasti vain jatkaneet tällä velkaantumisen tiellä niin tietenkin tulee mieleen kysymys olisiko sekään kestävä ratkaisu niiden tulevien sukupolvien nykyisten lasten kannalta jos heille laitettaisiin se lasku maksettavaksi

mitä sitten tulee tähän edustaja oinosen mainitsemaan päivystysasetukseen on totta että jo viime vuonna itse asiassa on kertaalleen tehty tämä asetus jossa on tavoitteena parantaa potilasturvallisuutta

tämä kysymys on äärimmäisen tärkeä ja voin vakuuttaa että itsekin saan paljon viestejä vanhuksilta heidän omaisiltaan monilta lähipiirissä olevilta ihmisiltä jotka kertovat näitä esimerkkejä siitä että asiat eivät ole kunnossa

hajajätevedet voivat tuntua tässä kokonaisuudessa pieneltä ja merkityksettömältä asialta mutta myös niiden osalta on päästävä parempiin tuloksiin

me itämeri parlamentaarikkojen suomen valtuuskunnassa teimme tämänpäiväisen keskustelualoitteen koska mielestämme on tärkeää tehdä näkyväksi paitsi itämerta aiheena myös sitä kansainvälistä työtä jota eduskunnassa monin eri tavoin tehdään ja joka varsin harvoin päätyy tänne suuren salin keskusteltavaksi

ja on huolestuttavaa tietenkin se että ammattilaiset jotka haluavat tehdä työnsä hyvin kokevat että heillä ei ole aikaa tai muita resursseja tehdä niin kuin parhaaksi näkisivät tuota omaa ammattitaitoaan näissä tehtävissä

tämä edistämisen kehittäminen on nyt saatava päätökseen ja siihen tilanteeseen että kansalaisten palvelut todella paranevat ja siihen tämä hallitus on sitoutunut

arvoisa puhemies

perhe on yksi yhteiskuntamme peruspilari

arvoisa puhemies

joku siis voisi jopa todeta että uudistusta on tehty kuin iisakinkirkkoa vaikka tosiasia on se että vasta tällä hallituskaudella toimeen on tartuttu totisemmin

ehkä vähän päinvastoin kuin tässä kysymyksessä esitettiin hallitus on näiden osalta ottanut huolen vakavasti ja muun muassa talousarviossa on mukana näiden pelastushelikopterei den investointeihin lisää

arvoisa puhemies

tämä edellyttää luonnollisestikin toimenpiteitä jotta me tässä tavoitteessa onnistumme

on todellakin hyvä huomata että tällä viikolla vietetään omaishoitoviikkoa ja ainakin itse olen äärimmäisen iloinen siitä että juuri edeltävällä viikolla hallitus on budjetin täydennysesityksessään tuonut myöskin lisäresursseja nimenomaan omaishoitajien jaksamisen kannalta keskeiseen kysymykseen eli noihin terveystarkastuksiin jotka on muun muassa mainittu tuossa kansallisessa omaishoidon kehittämisohjelmassa joka tällä kaudella on valmistunut

kun tästä hallituksen linjasta nyt on erilaista tietoa niin voisitteko nyt kertoa meille miten hallituksenne oikein suhtautuu ympäristöministeriön itsenäiseen asemaan

hän eilenkin yritti tehokkaasti puhua meitä pyörryksiin terawattitunneillaan täällä keskustelussa mutta moni hänelle esitetty kysymys jäi edelleen vastaamatta

heinäkuuta saaneet maahan ensimmäisen kokonaisvaltaisen vanhuspalvelulain

se ei ole mikään keskittämisasetus niin kuin edustaja täällä väitti vaan se on ennen kaikkea potilasturvallisuuden parantamiseen tähtäävä asetus

juuri sen vuoksi viime viikolla otin esille sen mahdollisuuden että vanhuspalvelulakiin voitaisiin vielä sisällyttää velvoittavammaksi tuo kotiin vietävien palvelujen osuus

kiitoksia arvoisa puhemies

on sanottava että vanhuspalvelulaki on tullut kyllä tarpeeseen jos katsomme näitäkin uutisia

mutta kyllä tässä ratkaisussa on pyritty katsomaan myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta koska nimenomaan olemme yrittäneet löytää sellaisia malleja joissa kaikkein pienituloisimmat eivät joutuisi kärsimään ja esimerkiksi yksinhuoltajakorotukseen ei tässä yhteydessä kosketa

mutta ihan yhtä selvää on se että ei yhdessä eikä kahdessa kuukaudessa puolessa vuodessa vielä vanhuspalvelulakikaan saa näitä muutoksia aikaiseksi ja tiedämme hyvin kaikki täällä olijat minkälaisissa haasteissa meidän kuntamme ovat

tämä esitys voisi sanoa on valmisteltu hyvin huolellisesti ja sellaisessa vuorovaikutteisessa prosessissa että näistä muutettavista asiakohdista on käyty voisin sanoa poikkeuksellisenkin laajaa keskustelua ja valiokuntakin pitää hyvin tärkeänä sitä että tämä laki olisi mahdollisimman ymmärrettävä myös yhtiöiden osakkeenomistajien ja maallikkojohdon kannalta

eri valmisteluvaiheiden jälkeen konkreettiseen hallituksen esitykseen päästiin kuitenkin vasta kaikkien eduskuntapuolueiden viime keväänä tekemän sopimuksen pohjalta

ja pyytänyt edustaa tutuista aiheista haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmottautumaan samalla seisomaan ja panemalla tee rahoitusta

sen lisäksi hallitus on nyt osana rakennepoliittista ohjelmaa päättänyt että tätä asetusta tullaan jonkin verran tiukentamaan mutta siinäkin keskiössä stmn valmistelussa on potilasturvallisuudesta huolehtiminen

me emme ole maailmassa yksin emmekä voi ratkaista monia maatamme tai kansalaisiamme koskevia ongelmia itseksemme vaan tarvitsemme laajempaa kansainvälistä yhteistyötä

ehkä keskeisin seikka jonka haluan nostaa esille on kuitenkin se että tällä kaudella on saatu aikaan historiallinen vanhuspalvelulaki joka on hiljattain astunut voimaan

miten niin lauhdevoima ajetaan alas sillä aikataululla joka on esitetty kun kuitenkin on tehty vastikään myös uusia investointeja

hallituksen perhepolitiikan ydin on kattavat ja laadukkaat palvelut riittävät tulonsiirrot joustava perhe elämän ja työn yhteensovittaminen sekä molempien vanhempien yhtäläiset mahdollisuudet osallistua työelämään ja kehittyä urallaan

siellä on monia erilaisia asioita mutta nostan tässä lyhyesti muutamia huomioita tuosta asiakirjasta esille ja toivon että käymme sitten napakkaa hyvää keskustelua tämän pohjalta

nyt kun meillä on tarkka seuranta vanhuspalvelulaista me olemme nähneet että laitoshoitoa on kyllä purettu mutta valitettavasti kotiin vietävien palvelujen osuus vielä ontuu ja juuri siksi halusin tämän asian nostaa esille

sopimuksen perusteella asetettiin parlamentaarinen ohjausryhmä valmistelemaan konkreettista esitystä

mutta olen vakuuttunut siitä että kunnissa tämä vanhuspalvelulain henki otetaan vakavasti ja tosissaan ja näihin muutoksiin ryhdytään ja se johtaa myös parannuksiin vanhusten arjen

samanaikaisesti tietenkin on muistettava että meidän ikääntyvän väestön määrä on kasvanut eli me tarvitsemme paitsi lisää resursseja sinne kotiin vietäviin palveluihin me tarvitsemme myös parempaa johtamista me tarvitsemme uusia työkäytänteitä ja jonkin verran varmaan myös uutta teknologiaa

on totta että tuo lakikaan ei pysty kerralla korjaamaan kaikkia niitä epäkohtia ja ongelmia joita tällä hetkellä on mutta olen aivan vakuuttunut siitä että tämän lain avulla me pääsemme paremmin kiinni siihen tilanteeseen ja pystymme parantamaan suomalaista vanhustenhoidon laatua mikä on erittäin tärkeä asia ja tavoite koko hallitukselle

ensinnäkin itämeremme ekologinen tila on hyvin vakava ja toiseksi tarvitsemme itämeren pelastamiseksi huomattavasti nykyistä laaja alaisempia kustannustehokkaampia ja paremmin koordinoituja toimenpiteitä

olemme kiinnittäneet jo aiemmin huomiota asian varsin vaisuun etenemiseen ja lukuisiin tulkintaongelmiin sekä kiirehtineet esimerkiksi itämeri selonteon yhteydessä asetukseen liittyvien haasteiden selvittämistä

olen äärimmäisen iloinen voidessani tänään esitellä eduskunnalle sosiaalihuoltolain uudistuksen joka on pitkän työn tulos

näin ollen uudistusta ja sen valmistelua voidaankin pitää historiallisena

on aivan totta se mitä edustaja täällä totesi että monesti nämä tilanteet tulevat eteen yllät täen ja siksi tarvitaan nimenomaan myös monenlaisia palveluja ja apua jotta omaishoitaja voi tuosta tilanteesta sitten selvitä eteenpäin

niin saamelaiskäräjät porosaamelaiset ry kuin paliskuntain yhdistyskin ovat antaneet lausuntonsa tästä hallituksen esityksestä

ensiksi valtuuskunnan omasta toiminnasta

perheiden hyvinvointi koostuu erilaisista tekijöistä

meitä suomalaisia parlamentaarikkojahan osallistuu tuohon euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen työhön viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä

aikaisempaa paremmin tässä laissa otetaan huomioon myös pienet asunto osakeyhtiöt joita on paljon ja joissa isännöitsijätkään eivät usein ole kiinteistöalan ammattilaisia

lapsilisät erilaiset perhevapaat neuvolatoiminta lasten kotihoidon tuki päivähoito ja perheneuvonta muodostavat lapsiperheille suunnatun toimivan kokonaisuuden

merkittävimmät ongelmat itämerellä liittyvät maatalouden ja yhdyskuntajätevesien ravinnekuormitukseen sekä öljykuljetusten kasvun aiheuttamiin suuriin onnettomuusriskeihin

yleiskokous on euroopan neuvoston aloitteidentekijä ja se keskustelee ajankohtaisista asioista raportoi monitoroinnissa olevien jäsenmaiden tilanteesta laatii päätöslauselmia ja suosituksia ministerikomitealle

käyn tässä vain yleisellä tasolla läpi näitä pääkohtia ja yksityiskohtaisista perusteluista löydätte tarvittaessa tietoa taustoista

saamelaiskäräjät ja porosaamelaiset ry esittävät lisäksi että sijaisavun perusteet olisivat samat kuin maatalousyrittäjällä erityisesti kuntoutuksen ja äitiysloman osalta

siinä on monia toimenpide ehdotuksia

olemme myös tarkasti huomioineet sen mitä perustuslakivaliokunta tästä asiasta aiemmin on todennut ja kuulleet vielä erikseen professori hideniä valiokunnan ja ministeriön laatimista pykälämuotoiluista

aion vielä tämän jäljellä olevan loppuvuoden aikana harkita millä tavalla laitamme liikkeelle sitä isompaa lainsäädäntöremonttia joka kiistämättä on tarpeen mutta nyt on tärkeää tehdä nämä pienemmät toimenpiteet jotka sisältyvät omaishoidon kehittämisohjelmaan eli esimerkiksi tuo terveystarkastusten parantaminen

voi sanoa että olemme tämän alkaneen kauden aikana yrittäneet kovasti löytää keinoja joilla me saisimme tätä euroopan neuvoston tärkeää työtä tunnetuksi ei vain julkisuudessa kansalaisten keskuudessa vaan myös sitten täällä eduskunnan sisällä

valiokunta korostaakin mietinnössään päästövähennysten ehdotonta välttämättömyyttä koko itämeren valuma alueella ja kaikilla eri sektoreilla

näistä tärkeistä tavoitteista hallitus ei tingi

ikään kuin siihen loppuisi kaikki tuo kehittäminen

nämä tavoitteet liittyvät muun muassa itämeren ympäristöllisen tilan parantamiseen yhteiseen meripolitiikkaan yhteiskuntiemme turvallisuuteen ihmiskaupan kitkemiseen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä vihreään kasvuun ja energiatehokkuuden parantamiseen

lastemme tulevaisuuden vastuunkantajien kannalta on myös keskeistä miten suomi selviää edessämme olevista suurista haasteista

arvoisa puhemies

esimerkiksi terveyseromme ovat kaikista hienoista hallitusohjelmakirjauksista ja kuntien hyvinvointistrategioista huolimatta vain kasvaneet

ympäristövaliokunnan puheenjohtajana pidän myös tärkeänä nostaa esille ympäristövaikutuksia joita näistä uusista päätöksistä seuraisi

me valtuuskunnassa saamme usein kuulla tämän nyt käsittelyssä olevan kertomuksen olevan varsin pitkä mutta se johtuu paljolti juuri toimintakentän laajuudesta